valtio ja hallitus leikkaa suunnattomat summat kuntien peruspalvelujen järjestämiseen tarkoitetuista varoista ja vielä tällaisessa taloudellisessa tilanteessa

kun näitä vakavia rikoksia tapahtuu ja jos ne tapahtuvat vaikka uhrin kotipiirissä niin on aika ikävää sitten jos vaikka rikoksen tekijä ja rikoksen uhri asuvat samassa kerrostalossa ja sitten uhri joutuu näkemään tätä rikoksen tekijää vaikka hän mukamas on suorittamassa vankeusrangaistusta jos hänelle määrätään pantarangaistus jonka hän saa kotioloissaan suorittaa

tämän oman lajin etsintä pitäisi aloittaa kodissa sitä pitäisi jatkaa päiväkodissa kouluissa työpaikoilla vapaa ajan harrastuksissa jopa vanhainkodeissa voidaan vielä etsiä sitä omaa rakasta liikuntalajia jos se ei ole aikaisemmin löytynyt

joissakin valtioissa esimerkiksi aviottoman lapsen isäksi automaattisesti merkitään lapsen äidin isä

arvoisa puhemies

luettuani talousvaliokunnan mietinnön sekä useat valiokuntien lausunnot ja niihin liitetyt eriävät mielipiteet tuli väkisinkin mieleeni ajatus onko kysymys edes samasta asiasta kun kerran voidaan olla niin totaalisesti eri mieltä

suomen oloissa tällainen tuntuisi melko erikoiselta käytännöltä joskin lapsen kannalta tietysti voisi olla hyvä että hänellä biologisen isän puuttuessa on joku virallinen isähahmo

arvoisa rouva puhemies

ei ole mitenkään hyväksyttävää että kunnilta viedään resurssit joita ne tarvitsevat hoitaakseen kansalaisten peruspalveluja

arvoisa puhemies

yleisen arvonlisäveroprosentin nosto on monelle pienituloiselle lisärasite kun pitää selviytyä arjen pakollisista menoista

olemme vaatineet että omaishoidon alla olevat henkilöt saisivat samanlaisen kohtelun koko suomessa ja nämä määrärahat siirrettäisiin kelan vastuulle

hallitus korostaa että portugalin samoin kuin aiemmin kreikan ja irlannin ohjelmien rahoitus on lainaa joka on maksettava takaisin

loppujen lopuksi aika tulee näyttämään sitten kuka tässä uudistuksessa eniten häviää ja kuka voittaa

näin ristiriitaisten näkemysten vallitessa on vaikea tehdä suuren luokan kysymyksessä hyvin harkittuja päätöksiä joten olisi syytä ottaa aikalisä

sillä tavalla saataisiin samanlainen kohtelu kaikille omaishoidossa oleville henkilöille riippumatta siitä missä kunnassa he asuvat

on tärkeää tehdä ero sen välillä onko kyseessä velallisen väliaikainen maksukyvyttömyys vai pysyvä kyvyttömyys maksaa velkoja takaisin

mikäli tämä kansalaisaloite ei johda toimenpiteisiin eduskunnassa niin haluan ottaa esille sukunimeen liittyviä epäkohtia

sen sijaan keski ja pienituloisten verotusta ei pidä kiristää jotta heidän ostovoimansa säilyy ja kansantalouden rattaat pysyvät pyörimässä

arvoisa puhemies

haluaisinkin kysyä miksi tätä asiaa ei ole huomioitu rahoitusohjelmia suunniteltaessa vaan edelleen suomalaisten veronmaksajien rahoja ollaan sijoittamassa suurella riskillä pelkkään luottamukseen vedoten minkä todennäköinen seuraus on kärsiä lopuksi mittavat luottotappiot

samaa sukupuolta olevien parien sukunimiratkaisut nimittäin ovat rajoitetumpia kuin muilla eikä mahdollisuutta esimerkiksi kaksoisnimeen ole lainkaan

myös kiristynyt energiaverotus valtiovarainministeri kataisen suitsuttaman vihreän verouudistuksen muodossa on tosiasiassa tasaverotusta joka kyykyttää ankarasti erityisesti haja asutusalueiden vähäosaisia

arvoisa puhemies

ensiksi kiitokset edustaja harkimolle hyvästä keskustelualoitteesta ja kiitos hyvistä puheenvuoroista joita tänään olemme saaneet kuulla tässä salissa

eräiden selvitysten mukaan on todellakin käynyt niin että esimerkiksi elinkeinoelämän edustajien taitavat lobbarit saivat kirjatuksi hallitusohjelmaan useita keskeisiä tavoitteitaan

kuten on käynyt ilmi me kaikki tarvitsemme liikuntaa

kyllä lobbareiden kannattaa jatkossakin kohdentaa vaalitukeaan niille puolueille ja pääehdokkaille jotka toimivat uskollisesti vakituisten rahoittajiensa talutusnuorassa vuodesta toiseen

mehän tiedämme että monet lopettavat koulun kesken ja sitten jäävät vaille minkäänlaista tutkintoa ja se sitten entisestään heikentää näiden nuorten selviytymistä työelämän velvoitteista joten senkin takia tätä liikuntaa pakkoliikuntaakin pitäisi olla vähintään kaksi tuntia viikossa ammattikouluissa

kaikille liikunta tekee hyvää ja innostava asenne on tärkeä erityisesti niillä henkilöillä jotka ovat lasten kanssa päiväkodeissa ja kouluissa hoitavat heitä ja sitten houkuttelevat heitä liikunnan riemuihin mukaan

nyt kun arvoisa ministeri henriksson on paikalla niin kysyn häneltä

myös polttoaineen hinnankorotukset kasvattavat asumisen kustannuksia sekä autoilun kustannuksia erityisesti reuna alueiden asukkaiden osalta

suomessa luullaan yleisesti että eihän meillä esiinny korruptiota oikeastaan ollenkaan

se ei ole totta mutta on siinä kuitenkin totta toinen puoli nimittäin se että maailman maiden korruptiotilastoissa sentään sijoitumme varsin korkealle siellä vähäisen korruption päässä pistesijalle ja jopa mitalisijankin tuntumaan

viime vuosina on uutisoitu useita tapauksia joissa väkivaltarikokseen eivät sivulliset uskalla lainkaan puuttua vaan kävelevät näkemättä ja kuulematta ohi

tämäkö on ministeri kataisen mielestä sitä oikeudenmukaista ja reilua veropolitiikkaa josta hän on lukuisia kertoja hehkuttanut viime vuosien aikana

jokaiselle lapselle ja nuorelle pitäisi löytää sellainen oma rakas laji jota voi harrastaa niin kauan kunnes löytää toisen lajin tai ihan vaikka hautaan asti voisi harrastaa sitä yhtä lajia johon ihastuu

tällaisia tapauksia on ollut täällä helsingissä ja monessa muussa kaupungissa kun on pahoinpitelyjä sattunut ja samaten raiskaustapauksia

kun taannoin puhuttiin maaltapaosta nyt voidaan puhua maalta pakottamisesta siinä määrin ankara energiaverotuksen nosto on ollut

parantamisen varaa meillä siis kuitenkin on

monet suomessa jopa johtavilla poliittisen toiminnan paikoilla olevat eivät edes miellä korruptioksi sitä poliittisen kähminnän lajia jossa virkapaikkoja valtion ja kuntien hallinnossa jaetaan pätevyysvaatimuksia väännellen omille suosikeille eli löytyy sopivasti joku hyvä veli tai hyvä sisko tai hyvä uskonsisar

monissa kunnissa on tällä hetkellä taloustilanne haastava ja nyt pitää miettiä uudelleen sitä mihinkä me satsaamme veroeuroja satsataanko veroeuroja esimerkiksi siihen että kunnat tukevat golfharrastusta joka usein on hyväosaisten harrastus vai satsataanko siihen että myös työttömien pienituloisten perheiden lapset pääsevät harrastamaan liikuntaa

arvoisa puhemies

ihmiset eivät uskalla puuttua siihen mitä tapahtuu eivät halua harmia ja ongelmia itselleen tai läheisilleen erityisesti silloin jos kyse on ammattirikollisten puuhista

jos teollisuuden ja yritysten pyörät halutaan pitää pyörimässä myös suomessa olisi energian raskasta verottamista vältettävä sillä suomi on eun energiariippuvaisin kansantalous

hyvä että tällaista toimintaa on mutta valitettavasti tähän toimintaan eivät usein osallistu ne joille tämä liikuntaharrastus olisi kaikkein tärkeintä eli ne liikkumattomat nuoret ja aikuiset

tulevaisuudessakin on erittäin tärkeätä että me saisimme oikeudenkäynteihin todistajia jotka uskaltavat kaiken asiaan liittyvän kertoa siellä todistajan roolissa

vuosi sitten tässä salissa äänestettiin alkoholilain muutoksesta

työpaikkojen säilyttäminen suomessa takaa sen että saamme kasvua ja sitä kautta voimme ylläpitää hyvinvointivaltion palveluita

perussuomalaiset esittivät pykälämuutoksia jotka olisivat kieltäneet lapsiin ja nuoriin kohdistetun alkoholin mielikuvamainonnan jonka on todettu tutkimuksissa lisäävän paljon alkoholinkäyttöä ja sitä kautta myös haittoja

se seikka ettemme suomessa suinkaan ole kympin arvoisia korruptioarvioinneissa käy ilmi myös euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen grecon kannanotoista

arvoisa puhemies

näyttää siltä että äskeisen puheenvuoron käyttänyt edustaja myllykoski kuuluu siihen joukkoon joka ei ole tutustunut perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin eikä niihin vaihtoehtoihin joita olemme esittäneet joita en tietenkään tässä kaikkia pysty luetteloimaan

kustannuksia varmaankin tämä uusi hallituksen esitys läpi mennessään tuo mutta niitä kustannuksia voitaisiin mahdollisesti pienentää sillä että tehtäisiin yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa silloin kun sijoitetaan näitä suojeltavia todistajia toisiin maihin

terveelliset elämäntavat torjuvat liikalihavuutta ja masennusta ja edistävät sillä tavalla työkykyä

greco on joku vuosi sitten arvioinut muun muassa suomen rikoslain tilaa lahjusrikosten ja muiden sen kaltaisten korruptiomuotojen osalta ja greco piti rikoslakiamme puutteellisena

arvoisa herra puhemies

täällä on käyty ihan mielenkiintoista keskustelua tästä perustuslain muutoksesta ja meillä on selkeästi erilaisia näkemyksiä sen vaikutuksesta meidän yhteiskuntaamme tulevaisuudessa

kun tulevaisuudessa eläkeikä tulee varmaan nousemaan useita vuosia niin sitäkin vasten olisin kannattanut lämpimästi sitä että myös ammatillisessa koulutuksessa tätä liikuntaa olisi ollut huomattavasti enemmän kuin nyt tulee olemaan

aikoinaan kun itse opettelin uimaan niin kaikki osasivat uida mutta huolestuneena olen saanut lukea uutisia joiden mukaan uimataito ei enää ole itsestäänselvyys

tuo grecon esittämä kritiikki johtikin puolitoista vuotta sitten rikoslain osittaisparannukseen kun eduskunta sai kesäkuussa kaksituhattayksitoista annetun lain

olemme esittäneet esimerkiksi suursäätiöiden ottamista verotuksen piiriin

miksi nämä hallituspuolueiden edustajat äänestivät perussuomalaisten esitystä vastaan vuosi sitten jos he todella aidosti ja vilpittömästi kannattivat jo tuolloin ja edelleen nyt tänä päivänä kannattavat esitystämme kuten lakialoitteen ja kirjallisen kysymyksen sanamuodoista voidaan päätellä

olemme esittäneet varallisuusveron palautusta kaikista varakkaimmille suomalaisille suomen kansalaisille

on vaarana että köyhyydestä muodostuu pysyvä ilmiö joka periytyy edelleen seuraaville sukupolville ja syrjäytyminen jakaa lopulta kansakunnan kahtia jos asiaan ei päättäväisesti puututa

mutta toivottavasti tähän epäkohtaan päästään puuttumaan tulevaisuudessa mahdollisimman nopeasti

sen jälkeen käsittääkseni ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia siinä että tämä eu puuttuu mainintana perustuslain pykälistä

sen lisäksi olemme esittäneet valtionveron progressioon huomattavia korotuksia suurituloisille

ymmärrän kyllä että kun te olette sinne hallitukseen päässeet ja ministeriautot ja edut ovat nytten nautinnassa niin te ette näihin ongelmiin yhteiskunnaksi

eli ei ole ollut ongelmaa siinä että se on puuttunut meidän perustuslaistamme ihan niin kuin ovat puuttuneet tällä hetkellä yhdistyneet kansakunnat sen alajärjestöt euroopan neuvosto pohjoismaiden neuvosto ja lukuisat muut tämmöiset kansainväliseen yhteistyöhön keskittyneet järjestöt

pienituloisten etuuksia on nimellisesti nostettu mutta samanaikaisesti lääkkeet ruoka asuminen liikkuminen harrastaminen ja kaikki muut elämiseen liittyvät kustannukset ovat kallistuneet

on kiinnostavaa nähdä kuinka ydinvoimapäätöstä markkinoidaan jo nyt äänestäjille vihreän värin miljoonilla sävyillä

all

yöllä kaksi vastauspuheenvuoroa ensiksi edustaja wallin esitti edustaja myllykosken sitten palata ohjelmisto edustajana yhteiskunnallisiin ongelmiin halua puuttua

kaikkia grecon esittämiä rikoslain tehostamisvaatimuksia suomi ei kuitenkaan täyttänyt vaan yksi aukko rikoslakiin jäi mainitsemani eduskuntakäsittelyn jälkeen

valtiovarainministeriöltä eilen saamamme muistion mukaan valtiovarainministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö selvittävät kuluvan vuoden aikana mahdollisuudet tilaajavastuulain edellyttämien tietojen saamiseksi julkiseen avoimeen rekisteriin

arvoisa puhemies

tämän väitteen lisäksi voitaisiin yhtä hyvin väittää orwellia lainatakseni kuinka sota on rauhaa vapaus on orjuutta tietämättömyys on voimaa

tämä rikoslakiin jäänyt aukko koskee vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia jossa vedetään raja hylättävän ja hyväksyttävän edunvalvonnan eli niin sanotun lobbauksen välille

julkinen rekisteri tiedoista on mielestäni erittäin kannatettava ajatus ja toteutettuna internetissä se olisi nopea ja helppo väline tarkistaa tietoja

onko hallitus itse vaikuttanut siihen että ne pärjäävät heikommin

mielestäni yhtä lailla voitaisiin myös harkita julkista kuvallista ja nimellistä mustaa listaa yhdysvaltojen tapaan niistä yrityksistä ja yrittäjistä jotka ovat toistuvasti jääneet kiinni harmaan talouden harjoittamisesta

siinä vuorineuvos telakkateollisuuden konkari martin saarikangas otti esille tämän stxn lainan joka runsas vuosi sitten torpattiin hallituksen toimesta

päivänä

sen sijaan kaikkein suurimmille eläkkeille voitaisiin asettaa jonkinlainen katto

uskon että vasemmistoliiton kannattajat toivovat että te ette tässä ratkaisevassa vaiheessa käännä takkianne ja hylkää puolen vuoden takaista yksimielistä eu kriittistä perustuslakikantaanne

köyhien lapsiperheiden opiskelijoiden pienen eläkkeen varassa elävien ja kaikkien muiden pienituloisten tilannetta kurjistavat lisäksi kuntatalouden ongelmat

samaan aikaan kun kansalaisten ostovoima hiipuu kunnat leikkaavat palvelujaan edelleen ja nostavat niistä perittäviä maksuja

arvoisa puhemies

jatkovalmistelussa pääsi nimittäin vallalle näkemys jonka mukaan näille rikoslakisäännöksille ei onnistuttu löytämään lakitekniseltä muotoilultaan riittävän selkeää pykäläasua joka täyttäisi rikoslainsäädännölle asetettavan laillisuusperiaatteen

perussuomalaisten mielestä yhteiskunnan tulee huolehtia kaikkein pienituloisimmista joiden sosiaaliturvaa pitäisi parantaa ja siksi asiasta tulisi laatia vaalikauden mittainen toimintaohjelma joka voitaisiin nimetä toivoa köyhillekin ohjelmaksi

sen jälkeen kulunut puoli vuotta on nopeasti ja dramaattisesti murentanut eun ja euron asemaa suomalaisten äänestäjien silmissä

periaate edellyttää että rangaistavaksi säädettävä käyttäytyminen on lakitekstissä ilmaistava niin selkeästi että jo etukäteen on todettavissa mikä on kiellettyä

nyt keskustalla on tilaisuus pysäyttää suomen yhä syvempi vetäminen eu liittovaltion puoli itsenäiseksi peränurkaksi

ennen joulua julkaistu hetemäen verotyöryhmän ehdotus tarjoaa jatkoa nykyisen ja sitä edeltäneiden hallitusten veropolitiikalle

täällä on useampaan kertaan kysytty perussuomalaisten mallista vaihtoehdosta

tyydytyksellä onkin pantava merkille suomen kokeneimman ulkopoliitikon ja keskustan presidenttiehdokkaan vahvasti eu kriittinen asenne

arvoisa puhemies

nämä viimeisten kuukausien aikana uutisoidut asiat siitä kuinka näissä tietyissä yhtiöissä on asioita hoidettu ristiin ja rastiin kuinka on ostettu kalliilla ja myyty halvalla sisäpiiriläisille jotenkin tulee mieleen että se on laillista rosvousta ja kansalaisten eläkerahoja käytetään pahasti väärin

arvoisa puhemies

toivommekin että keskustan eduskuntaryhmä nyt tässä asiassa tarkistaisi kantaansa eikä kannattaisi suomen perustuslain huonontamista

nyt halutaan poistaa julkisista tiedoista henkilön kotikuntaa koskeva tieto

samalla sitten sovittaisiin siitä että tehtäisiin miljardin lisäsäästöt ja veronkorotukset jotka tulisivat automaattisesti voimaan jos suomen kohtuuhintainen lainansaanti markkinoilla sitä vaatisi

näin valtion ja kuntien kassakirstuista katoavat veroeurot työryhmä haluaisi kompensoida nostamalla arvonlisäveroa sekä asumiseen autoiluun ja energiaan liittyviä veroja

tässä kirjoituksessa hän vertaa euroaluetta uppotukkiin joka uppoaa vähitellen mutta kumpikin pää nousee välillä ylös joko ekpn setelirahoituksella tai eun tukipolitiikan eli evmn ansiosta

pelkkä tällainen hätävarasopimuksen olemassaolo rauhoittaisi markkinoita niin paljon että sitä ei välttämättä tarvitsisi koskaan käyttää

tässä yhteydessä haluan kiinnittää huomiota maakuntien suuriin kokoeroihin suomessa

tähän ongelmaan että tämä on ylipäätänsä ollut mahdollista täytyy kovalla kädellä puuttua

ehdotetut verojen kiristykset ja korotukset menevät tasan eli valtiontalouden kestävyysvajetta ei tämän kaltaisilla toimilla saada paikattua

lopuksi on tärkeätä huomata että tulkinnallisissa rajatapauksissa astuu rikoksesta epäillyn hyväksi aina voimaan tärkeä rikosoikeudellinen periaate nimittäin se periaate että epäselvässä rajatapauksessa rikoslakia on tulkittava epäillyn hyväksi

tällainen malli perussuomalaisilla on ollut ja olemme sitä esittäneet aikaisemmin täällä joten turha puhua että perussuomalaisilla ei ole vaihtoehtoa

ruotsi tanska ja sveitsi ovat esimerkkejä pienistä maista jotka menestyvät loistavasti omalla valuutalla koska pystyvät harjoittamaan järkevää talouspolitiikkaa

meidän täytyy mahdollisimman nopeasti luoda sellaiset pelisäännöt joilla saadaan heti poikki tämä epäterve käytäntö näissä firmoissa joissa on paljon kasvotonta rahaa joka automaattisesti kerätään kaikilta palkansaajilta

näin ollen poliisi ja syyteharkintaa tekevä syyttäjä ynnä lopuksi tuomioistuin ovat sekä velvollisia että myös tottuneita noudattamaan tätä periaatetta epäillyn ja syytetyn hyväksi

sittemmin hallintovaliokunta joutui tekemään itse lakitekstiin useita pykälämuutoksia jotka ilman muuta paransivat alkuperäistä lakiesitystä huomattavasti